sen takia toivon että voisimme olla yksimielisiä siitä että tulevaan hallitusohjelmaan ja myöskin tulevan hallituksen tavallaan strategiaan tämä sisäinen turvallisuus saadaan paljon paremmin esille

elikkä korostamme sitä että nyt tarvitaan päätöksiä

valiokunnassa oli toki esillä niitäkin arvioita että pitäisikö tästä väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luopua mutta valiokunta ei tällaista kirjannut vaan me kirjasimme seuraavaa

ne aikanaan astuvat voimaan mutta se että sdpn vaalilupausten takia tätä asiaa siirretään vaalien yli seuraavalle eduskunnalle ja sen pitäisi tehdä ne päätökset on vastuutonta politiikkaa vaikka te kuinka korostatte tätä vastuullisuutta

edustaja myllykoski nosti tärkeän kysymyksen tämän mäntyöljykysymyksen ja nyt pitää kansallisesti täällä talossa tehdä kaikki voitava että tätä vääryyttä ei pääse tapahtumaan mäntyöljyä kohtaan

toki pääministeri voi sitä jo nyt lähteä nostamaan vahvemmin esille elikkä esimerkiksi sisäministerin pitäisi olla ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen ministeri räsänen on nyt puolueen puheenjohtajuuden kautta siinä mutta ei sisäministerin roolissa mikä tarkoittaisi sitä että myös keskushallinnon ja ministeriöitten tasolla koordinaatio pelaisi paremmin ja myös niitä päällekkäisyyksiä ja raja aitoja voitaisiin purkaa mitä on olemassa

hallintovaliokunta edellyttää että seuraavan turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä arvioidaan suomen turvallisuuspoliittisen tilanteen lisäksi väestön suojaamisen tarpeet

eli siinä arvioidaan tätä koko kysymystä

onnettomuuksien ehkäisyn osalta käytiin hyvin perusteellinen keskustelu siitä kun tämä lakiesitys lähtee siitä että pelastusviranomainen voi määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai asennettavaksi automaattisen sammutuslaitteiston taikka ryhtymään muihin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta merkitseekö tämä automaattisesti sitä että esimerkiksi kaikkiin sairaaloihin tai vastaaviin edellytetään sitten tätä automaattista sammutusjärjestelmää

kuten sanoin tämä vahva kivijalka pysyy yhtä vahvana kuin tähänkin asti

sitten on tietysti kansalaistenkin kannalta tärkeää että se poliisien näkyvyys ja saavutettavuus ovat olemassa kunnossa myöskin siellä harva alueella missä tällä hetkellä on paljon puutteita

viitanen yleisradio on eduskunnan laitos sanoma osakeyhtiöllä on omat osakkeenomistajansa ja siellä johto varmasti toimii omistajan tahdon mukaan

tämä operaatio missä pääministeri yritettiin syrjäyttää todella härskillä ja häikäilemättömällä tavalla ei voi johtaa siihen että mikään ei muutu ja vastuunkantajaa ei löydy

esimerkiksi automaattisen sammutusjärjestelmän osalta on arvioitava onko kaikki seikat huomioon ottaen asentamisvelvoitetta pidettävä onnettomuuksien ehkäisemiseksi tai ihmisten tai omaisuuden turvaamiseksi välttämättömänä

minä ymmärrän että hallituspuolueitten edustajilla on tarve selitellä tätä turvepulaa ja turpeen käytön korvaamista kivihiilellä tietenkin sen takia koska maakunnissa hyvin paljon ajatellaan että on paljon järkevämpää käyttää energialähteenä turvetta kuin kivihiiltä

sen takia että silloin nämä työpaikat jäävät suomeen vaihtotase paranee ja suomeen tulee lisää veroeuroja juuri niitä veroeuroja joita te nyt sitten lahjoitatte näille rikkaimmille osinkoveron keventämisen muodossa

lakiehdotuksen nojalla alueen pelastustoimen tulee määrittää ja suoritettava setan perimmäisiä määrätä suoritteistaan perimänsä maksut siten että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää

turvepulan osalta hallituksella oli tilaisuus kehysriihessä tehdä korjaavia toimenpiteitä mutta toiseen suuntaanhan tässä valitettavasti mennään

keskusta ei aja listavaaleja ja piste

eli tässä on käymässä niin että turve korvautuu paljon nopeammin kivihiilellä kuin mitä te olette ajatelleet eli se ei korvaudu puubiomassalla sillä tavalla kuin ajateltiin

äänestysaktiivisuuden alhaisuuteen ja tähän näkymään vaikuttaa mielestäni tällä hetkellä kielteisesti se että meillä on poliittisesti ylileveä hallituspohja tällä hetkellä

tässä mielessä teidän olisi pitänyt pysäyttää nämä veronkorotukset ja tehdä nopeita toimenpiteitä lupaprosessien tehostamiseksi

tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen

täällä salissa on vallinnut lähes liikuttava yksimielisyys metropolipolitiikan tarpeesta jolla kohdennetaan erilaisia toimia pääkaupunkiseudun kehitykseen jolla puolestaan saadaan kansantalouteen kasvua ja verotuloja ja sitä yleistä hyvää

se merkitsee sitä että hallitus ei kykene tekemään esimerkiksi taloutta vakauttavia päätöksiä joita olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten

kuten sanoin halusimme tietyissä kysymyksissä linjata niin kuin kuulukin tätä lain soveltamista mutta kokonaisuutena tämä hallituksen esitys oli kannatettava ja sai tältä osin yksimielisen käsittelyn

minä toivon että yhtä suuri liikuttava yksimielisyys löytyy siitä että sitä hyvää mitä kansantalouteen saadaan kohdennetaan myöskin merkittävällä tavalla niitten alueitten kehitykseen joilla ei ole samoja luontaisia edellytyksiä kehittyä siis laajoille maaseutualueille maakuntiin koko suomen alueella

jos ajattelee tavallisen kansalaisen kannalta niin ei se varmasti kovin paljon innosta äänestämään kun on niin sekavassa tilanteessa tämä suomen tilanne kiitos hallituksen tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies

nyt koskien tätä sosiaali ja terveysuudistusta kunnat ovat antaneet lausuntonsa ja kun täällä on kauniisti korostettu demokratiaa niin nyt kannattaisi ne demokraattiset lausunnot mitä kunnista on annettu tähän uudistukseen liittyen ottaa todesta ja muuttaa hallituksen esitystä ja tältä osin osoittaa että hallitus edes vähän kunnioittaa demokratiaa haluaa edistää sitä että ihmiset äänestävät ja vaikuttavat yhteiskunnan kehitykseen

nyt on tärkeää että huolehditaan siitä että kreikka laittaa täytäntöön talouden tervehdyttämistoimet kaikin keinoin

arvoisa puhemies

jyrki kataisen hallitus tulee jäämään historiaan monestakin syystä mutta erityisesti siitä syystä että tällä kaudella tullaan yhteiskuntarakennetta keskittämään enemmän kuin ehkä koskaan suomen historiassa

maakunnissa on erittäin paljon puhuttanut tämä haja asutusalueiden jätevesiasetus ja sen kohtuuttomuudet ja monet käytännön esimerkit jotka ovat osoittaneet että tätä asetusta pitäisi pystyä tulkitsemaan uudella tavalla ja asiakasystävällisemmin

se ei ole vastakkainasettelua arvon ministeri vaan se on sitä minun toiveissani yhtä liikuttavaa yksimielisyyttä siitä että koko suomen kehityksestä on pidettävä huoli ja osa siitä ovat nämä erityistoimet metropolipolitiikkaan joka tuo sitä hyvää ja lisäarvoa tähän kansantalouteen

on hyvä että tässä rahoituspaketissa on neljännesvuosittainen seuranta siitä että nämä toimet pannaan täytäntöön

sillä tavalla kreikka hoitaa omat asiansa kuntoon pitkällä tähtäimellä ja tämä tuo uskottavuutta myöskin rahoittajatahoille

jokaisella hallinnonalalla on menossa niin sanottuja uudistuksia joittenka päätavoite on yhteiskuntarakenteen voimakas muuttaminen ja keskittäminen

tätä taustaa vasten keskustalainen ympäristöministeri paula lehtomäki asetti lauri tarastin selvittämään tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja olen erityisen iloinen että tarasti antoi konkreettisia ehdotuksia siitä mitenkä kohtuullistettaisiin tämän haja asutusalueiden jätevesiasetuksen täytäntöönpanoa

noin puolet kansantulosta tulee vientiin perustuvista toiminnoista ja jos siellä tapahtuu häiriöitä niin suomalainen veronmaksaja maksaa viime kädessä siitä eniten

tämä on yhteinen projekti jossa meidän on oltava mukana mutta tiukoilla ehdoilla ja vastuullisella tavalla

tämä alkuperäinen asetus on täysin käsittämätön ja kohtuuton niitä yksin asuvia vanhuksia kohtaan joilla on pieni kiinteistö haja asutusalueella ja näitten viemäriverkostojen ulkopuolella

tulemme muuten pitämään huolen että nämä periaatteet keskustan linjauksissa näkyvät ja tulemme muistuttamaan ministeriä siitä että sen mitä on eduskunnassa sanottu pitää myöskin päteä käytännön ratkaisuissa

keskustalla on suomalaisessa koulutuspolitiikassa ollut aivan ratkaiseva rooli ja ennen kaikkea koulutuksen tasa arvon lisäämisessä

sitten annetaan lisäaikaa niihin tapauksiin joissa suunnitellaan yhteistä siirtoviemäriverkostoa ja sitten kohtuuttoman kalliin tai teknisesti vaikean ratkaisun osaltakin tulee siirtymäaikoja

me olemme olleet historian aikana rakentamassa maakuntayliopistoverkostoa olemme olleet käynnistämässä ammattikorkeakoulujärjestelmää perustamassa eri puolille suomea myöskin pienempiä ammattikorkeakouluyksikköjä ja olemme olleet huolehtimassa siitä että koulutus muodostaa suomen menestyksen kannalta hyvin kestävän ja hyvin ratkaisevan lähtökohdan

myöskin tiedotuskysymys jossa on ollut erittäin paljon epäselvyyttä ja puutteellisuuksia pitää korjata talouskohtaisesti jotta tältä aiheelliselta pelolta ja kohtuuttomilta kustannuksilta vältytään

arvoisa puhemies

nyt onkin vaarassa että suomen menestyksen kannalta aivan oleellinen kivijalka koulutus saa sellaisia kolhuja jotka näkyvät suomen tulevaisuudessa ja suomen menestyksessä negatiivisella tavalla tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana

hallintovaliokunta halusi todella tämän koko suomen näkökulman ottaa vahvasti esille vaikka se ei suoraan tähän selontekoon kuulunutkaan

täällä tarastin esityksessä on myöskin selkeä esitys siirtoviemärirahoituksen lisäämisestä ja se pitää hallituksen ottaa vakavasti kun tulevien vuosien kehyksiä arvioidaan

näimme että se on elimellinen osa koko suomen menestystä ja että pitää nimenomaan ottaa koko maan voimavarat käyttöön ja pitää voida sitä yhteistä hyvää mitä metropolipolitiikalla saadaan aikaan entistä enemmän käyttää koko suomen kehittämiseen

minä vetoan ja toivon että myös ne jotka ajattelevat turkistarhauksesta eri tavalla elikkä olisivat sitä kieltämässä kunnioittaisivat demokratiaa ja sitä johtopäätöstä minkä eduskunta tulee äänestyksessä tekemään

puhemies

täällä edustaja kiviranta mielestäni ansiokkaasti nosti esiin sen että meillä on todella paljon korjaustarvetta meidän kouluverkostossamme siis rakenteellista korjaustarvetta siis kirvesmiestyötä

ja totta kai kaikkien meidän pitää huolehtia että nämä eläinsuojelukysymykset hoidetaan viimeisen päälle hyvin sekä turkistarhoilla että myöskin muilla huvila eli eläin on yksi ja muissa eläinyksiköissä

totta kai haluamme yhteistyötä

halusin sanoa aika ystävällisin sanoin että meillä on näkemysero tästä turpeesta ja se pitää paikkansa kun katsoo niitä päätöksiä mitä esimerkiksi kataisen hallitus teki sitä linjamuutosta mikä tehtiin suhteessa edelliseen hallitukseen joka hyväksyi laajan energiapaketin ja kokonaisuuden

niin kuin aikaisemmin sanoin tässä on nyt pääkaupunkiseudun ja metropolialueen kunnilla hyvä tilaisuus näyttää että mennään vielä askelia pidemmälle yhteistyössä jotta saadaan konkreettisia tuloksia aikaan vielä enemmän

kiitän vilkkaudesta ja erilaisista mielipiteistä niin kuin tapana on sanoa

me pääsimme hyvään alkuun siinä perustavoitteessa millä tavalla suomalaista hallintoa pitäisi kehittää ja millä tavalla koko suomen yhteiskunnan hyvinvointia pitäisi rakentaa pitkällä tähtäimellä

arvoisa puhemies

tässä mielessä juuri tähän aikaan olisi järkevää että näihin korjauksiin osoitettaisiin määrärahoja pistettäisiin pienellä valtion panoksella liikkeelle hankkeita joilla olisi erittäin laajoja työllisyysvaikutuksia

vapaaehtoisuushan on nyt tässä vaihtoehtona niin pitää ollakin mutta on mielenkiintoista että osa hyväksyisi pienille kunnille tämän pakkoratkaisun mutta kun puhutaan tästä metropolialueesta niin sitä oikein jyrkästi vastustetaan

tennilä te yritätte kääntää tämän asian päälaelleen

kyllähän se oli suuri pettymys että heti kun hallitus vaihtui niin suunnanmuutosta tehtiin ja vielä kotimaisuuden kannalta väärään suuntaan

yleisradiossa on toimittu tavalla joka ei varmastikaan ole hyväksyttävää ei ainakaan kaikilta osin mitä liittyy tähän pääministerin jahtiin jossa yleisradio asetti uutiskynnyksen kaikista matalimmalle tasolle

parlamentarismin kannalta on aivan käsittämätöntä etteivät hallituksen avainministerit vastaa selviin kysymyksiin joita hallitusriveistäkin on kysytty

tässä mielessä toivoisi kun edustaja sankelokin yhtyi keskustan näkemyksiin tästä pitkäjänteisyydestä että myöskin käytännön toimilla osoitettaisiin sitä että ei tällaista sahausliikettä tehtäisi koska tässä on hävinnyt paljon työpaikkoja suomesta tänä aikana jolloin niitä olisi erityisestikin tarvittu

oikeastaan ed

vapaan sivistystyön osalta haluan vain todeta sen että on erittäin valitettavaa että määrärahaleikkaukset ovat näin mittavia

kalmari käytti tämän salin parhaimman puheenvuoron mennessään substanssiin ja sisältöön siihen mitkä asiat ovat maailmalla tärkeitä ja koko kansakunnan ihmiskunnan kannalta tärkeitä

mitä kuuluu tähän vakuusfarssiin

kun muut tiedotusvälineet eivät tätä yli vuosi sitten kaupiteltua niin sanottua tarinaa julkaisseet ja yleisradio päätti tarttua tähän medioitten välisen kilpailun tuloksena ilmeisesti ja osallistua samalla häikäilemättömällä tavalla pääministerin kaatoyritykseen niin kyllä vastuunkantajan pitää löytyä

kysymyshän on verkostosta niin kuin täällä valtiovarainvaliokuntakin aivan hyvin toteaa jolla verkostolla on iso merkitys erityisesti niitten alueitten kannalta missä ei ole yliopistoverkostoa tässä viittaan esimerkiksi kesäyliopiston palveluihin ja sitten kansalaisopisto työväenopistoverkostoa

keskustan linjahan on niin kuin tunnettua on että me haluamme tasapainossa kehittää suomalaista yhteiskuntaa eurooppalaista yhteiskuntaa ja maailmaa jossa yhteensovitetaan luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristönäkökohdat läpitunkevana ajatuksena alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin

jos näin on niin jo tässä vaiheessa voi sanoa että suomen kansan kannalta ja suomen tulevaisuuden kannalta olisi ollut parempi sanoa jo keväällä suoraan että suomi ei missään oloissa anna euronkaan takausta ennen kristusta ikalle eikä millekään muulle vaikeuksissa olevalle maalle

se ei ole uhoamista vaan se on normaalia käytäntöä

yleisradion johdon pitää nauttia yleisradion hallituksen luottamusta mutta myöskin eduskunnan ja sen valitseman toimielimen luottamusta

ammattikorkeakoulujen osalta täällä ministeri totesi että on tarvetta vähentää ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja

eli puuta kyllä kaikille toimijoille ja käyttäjille riittää ja myös teollisuuden puun ostajien pitää olla valmis maksamaan kohtuullinen hinta sille metsänomistajalle joka tekee pitkäjänteistä työtä metsänhoidon osalta ja tämän kansantalouden kannaltakin tärkeän uusiutuvan luonnonvaran kasvattamisen osalta

tennilä

mutta me emme hyväksy sellaista ajattelua että helsingin ministeriökabinetissa olisi se kaikki viisaus taistolaistaustaisten virkamiesten hallitsemana ja sieltä sanottaisiin miten suomessa pitää asioita hoitaa jossakin päin maan kolkkaa

me haluaisimme vahvistaa myös pienempiä ammattikorkeakouluyksiköitä millä lisättäisiin vetovoimaa näissä yksiköissä ja tuettaisiin merkittävällä tavalla myöskin aluekehitystä koska ammattikorkeakouluverkostohan on aluekehityksen kannalta ollut ja on toivottavasti jatkossakin äärettömän tärkeällä sijalla

ei tällaiset liirumlaarum puheet nyt auta mitä te täällä kerrotte

puutun tähän energiakeskusteluun

tämä ei ole oikea ajatus tämä on sitä neuvostoliiton aikaa ei edes venäjän aikaa mennään jo paljon syvemmälle ja taaksepäin ajattelussa

sen takia pitää huolehtia että kaikkien toimijoitten kannattavuus turvataan tässä ketjussa sieltä metsänomistajataholta lähtien aina sitten lopputoimijaan asti

minä luotan sairaanhoitopiirien asiantuntemukseen arvioida mihinkä yksiköihin pystytään riittävä asiantuntemus turvaamaan ja myöskin arvostan sitä asiakaspalautetta että ne synnytyssairaalat jotka eivät pysy tässä kehityksessä mukana tipahtavat jo asiakaspalautteenkin pohjalta pois

tässä mielessä me haluamme kehittää hallintoa tehdä siitä entistä virtaviivaisemman nykyaikaisen ja selkeämmän kansalaisnäkökulmasta ajateltuna

miksi haluamme

sen takia että se on jokaisen suomalaisen etu meidän kansantalouden etu

tähän asiaan hyvin huonosti sopivat ainakin vasemmistopuolueitten lanseeraamat metsätilamaksut ja muut joita ajetaan joka vaalien yhteydessä ja jokunen kokoomuslainenkin on siitä välillä ollut samaa mieltä

täällä jäi käsittelemättä hallitusohjelman erittäin huono kirjaus jonka lähtökohtana on käytännössä ajaa pienet lukiot alas poistamalla pienten lukioitten erityisvaltionosuus

nyt tämä hallituksen korjausliike liittyen niihin erittäin huonoihin päätöksiin joissa turpeen veroa rajusti nostettiin ja metsähakkeen tukea alennettiin on osin oikeansuuntainen mutta osin vääränsuuntainen

esimerkiksi oulaskankaan sairaala oulaisissa on erinomainen esimerkki siitä että siellä on ammattitaitoinen henkilökunta viihtyisät tilat ja asiakaspalaute mitä erinomaisin

lisää kustannuksia ei tarvita missään tapauksessa tähän alkupään tärkeään puujalkaan

ei voi olla niin että meillä alue ja paikallishallintoa supistetaan ja ajetaan alas ja toteutetaan tuottavuusohjelmaa ja keskushallinto sen kuin paisuu byrokratisoituu ja vaikeuttaa tavallisten ihmisten elämää maan jokaisessa kolkassa

elikkä tämän metsähakkeen tuen osalta niitten määräytymisperusteitten osalta se tuo lisää byrokratiaa se toisaalta tuo niitä pelkoja esille aivan tarpeettomasti

itsekin näen että tällä on kytkentä myös näitten sairaaloitten tulevaisuuteen ja niitten palveluvalikoimaan ja mahdollisesti myöskin koulutukseen mikä on kysymyksessä esimerkiksi tämän oulaisten osalta

tämä on äärettömän rankka päätös niitten maaseutualueitten nuorten kannalta jotka joutuvat hakemaan lukio opetusta tämän hallituksen leikkurilistan jälkeen todella kaukaa

tässä myöhemmässä asiakohdassa käsitellään tätä biotaloutta ja luonnonvarataloutta ja siellä varmasti ministeri vapaavuorikin maalaa suurella pensselillä sen potentiaalin mikä meillä on täällä luonnonvarojen hyödyntämisessä joista metsät ovat tärkeimmät

tämä nykyinen hallitus vanhasen kakkoshallitus kiitos hyvien hallituskumppanien pystyi uudistamaan elinkeino ja työhallintoa entistä nykyaikaisemmaksi dynaamisemmaksi vahvemmaksi niin että vastataan suomen talouden haasteisiin suomen työllisyyden haasteeseen paljon paremmin kuin ennen tätä uudistusta tehtiin

vielä lopuksi puhemies maakuntien näkymiin

tässä mielessä seuraavassa vaiheessa pitää katsoa suomen tulevaisuuden kannalta tärkeä osa alue elikkä meidän luonnonvarojemme suomen työn ja tulevaisuuden varmistaminen myöskin hallintoa hyödyntäen

edustaja rinne teidän vaihtoehtobudjetissanne te esititte sitran ja suomen pankin kuppaamista elikkä voi sanoa näin että se oli pitkälle unelmahöttöä ja yhteiskunnan kansallisvarallisuuden myymistä

se on suomesta vain osan kehittämistä kun keskusta haluaa kehittää koko suomea jotta pystytään ottamaan talteen sitten ne luonnonvarojen ja biotaloudenkin voimavarat mitä meillä on valtavan suuressa määrin ja mitkä ovat koko kansantalouden kasvun kannalta aivan ratkaiseva tekijä

kolmantena omistajapolitiikasta